edustaja

kotimaan osalta totean että kolme vuotta on mennyt ja olen iloinen että tällainen harmaan talouden torjuntaohjelma on hallituksesta syntynyt

nyt voidaan hyväksyä ensimmäiset esittelyssä sello vapautetut hallituksen tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä tekemässä päätöksessä laki on kyseessä on kellutuksen käytännössä oikeusjutun käsittely

että meidän etujen mukaista on vahva toimiva unioni jossa jäsenmaat tukevat toisiansa

sota viisi kolme jaa ääntä kaksi seitsemän eli kaksi tyhjää poissa seitsemäntoista jansku tonavaksi myyty koskaan miten työhakemusta verotus ja uskon seitsemän ei perustu

pulmia on monia

me tiedämme finanssivalvonnasta jo aikaisemmin että finanssivalvonnan osalta tilanne on se että heidän poliisille toimittamiensa väärinkäytösepäilyjen tutkinta on kestänyt niin pitkään että juttuja uhkaa kuivua käsiin sen takia että niitä ei ehditä tutkia eikä syyttäjä ehdi nostaa syytettä ajoissa

haluan kiittää pääministeri sipilää joka on käsitellyt vaikeita asioita erinomaisen hyvällä hienolla ja vastuullisella tavalla asian olennaiset puolet on tuotu esiin mutta ilman että lietsotaan tällaista tunnetta että nyt ollaan sodassa tai vähintäänkin hybridisodassa

uimosen nostoehdotus hyväksytään jo siellä tanssi lyö kerrosneliötä

lakers on toinen käsittely on

eduskunta yhtyi oli kun ehdotuksen toi olutta hylkäämisestä eduskunta hyväksyi mietintönsä lausumaehdotuksesta nousee

nyt tämän hankkeen yhteydessä kun kuuntelee käytyä keskustelua niin näyttää siltä että osa kuvittelee että todellakin sieltä kaasuputkesta lähtee tulemaan suikkahattuisia punatähtisiä harmaapukuisia miehiä pyssyt kainalossa

kiitän myös siitä että tämä itse peruslinja säilyy

äänestyksessä

toisen käsittelyn stellan todistuksen kuudesosa ja nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

suomen seitsemän jaa ääntä kun seitsemän ei ääntä neljä tyhjää poissa yksitoista jos kunto pääsee istuksi hyväksytystä muster

seuraavaksi kuulemme valtioneuvoston puolesta vastauksen pääministeri kataiselta ja sen jälkeen tämäkin ilmeisesti aiheuttaa halua debattiin mahdollistamme debatin

mäntyä istutuksen suku yhdeksän ei

viljo riistoista ei pidä vasta mietintöä vastaan

mutta rohkenen epäillä että tästäkin kaasuputkesta tulee kaasua tämä on tämän ydinsisältö

jos peruselvytys kaksi kaksi ei edusta muster ajatus kaksikymmentäkolme pankiksi josta tosin uskoisin kaksi jaa a tuskin muste on erotus kaksi kolme ii tavast

kioskivarkaudet tulevat kyllä nopeasti selvittelyyn ne ovat konkreettisia tapauksia ja tärkeitä selvittää nekin mutta nämä miljoonat ja kymmenet miljoonat jotka ovat

äänestyksen

nämä neljä on tänään kaksiviikko

ja sitten puhemies on edelleenkin puhemies

täällä herrasmiesrikollisuudeninsanotusti herrasmiesiko sen piirissä hän niihin tuntuu että lain koura on kyllä todella lyhyt ulottuakseen niihin miljooniin ja kymmeniin miljooniin jotka ovat niin sanotusti täällä herrasmiesrikollisuuden piirissä

no niin jokohan mentäisiin sitten uusiin aiheisiin

salolainen oli mielestäni oikeassa kun hän sanoi että kyllä hallituksella pitää sitten rohkeus riittää siihen että se voi samassa yhteydessä puhua venäjälle siitä että pitää ottaa nämä itämeren ympäristöasiat tosissaan

henstuksella tus on yli kuusi ääntä neljäkymmentä eli pois omituista jos kotona maksut niiden mukaan se on minun työ totuus on se nytkytyks ei

pyydän niitä edustajia jotka tästä aiheesta haluavat osallistua debattiin ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

miten linjaa edusti rusanen s kaksi kaksi

todellakin on hyvä muistaa että tämä operaatio perustuu ykn päätökseen ja että afganistan oli kansainvälisen terrorismin keskus ja tietysti maa jossa poljettiin julmasti ihmisoikeuksia

zyskowiczilta mutta samaan aikaan hallitus tuo tänne eduskuntaan esityksen joka on parhaillaan käsittelyssä joka pitää sisällään sen että ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta luovutaan kokonaan ja tältä osin portit avataan eun ulkopuolisille maille

toinen karsija on kahdeksan eli kuusi luovutustyskutunousu mikäli mucosalkaan miten työ josta pirtua tertsusen ja kaksi hevosta majoituyt y

sivu viisitoista ja anto kuusikymmentäyhdeksän eija osa viisitoista eduskunta

operaatioon lähtö tapahtui suurten odotusten vallassa ja varmaan kuviteltiin parempia tuloksia lyhyemmässä ajassa kuin mitä nyt on nähty

mstöran korotus kahdeksantoista edusta muster verotus yhdeksäntoista vastakkaisilta ne sinänsä tai niiden välillä sitten voittaneesta mietintöä vastaan nosti rantakaan korotus kahdeksantoista johdosta mustonen yhdeksäntoista ei

lilja arvosteli penevos kaksikymmentäviisiöity

pidän hyvin myönteisenä sekä edustaja kanervan esiintuomaa käsittelytapaa tämän ranskan avunpyynnön tuomisessa tänne saliin että myös ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja kaikkosen ilmoitusta

äänestyksen

tämän keskustelun oikeastaan se jytyin asia on se mitä tässä tiedonannossa ei ole eli se linjaus että jatkossa rahaa annetaan vain vakuuksia vastaan

voi kysyä onko tämä järkevää politiikkaa olosuhteissa joissa meillä on lähivuodet näköpiirissä työllisyyden osalta työttömyysongelma ei työvoimapula

tapahtunut kertoo sen kuinka vaikeata on aseilla tuoda yhteiskuntajärjestystä ja mallia kokonaan toiseen kulttuuriin

nostamme pääomaveroprosenttia ja teemme pääomatuloverotuksesta tulojen mukaan lisääntyvän verotuksen joka on oikeudenmukainen tapa ja tehostamme veroperintää josta olemme täällä kertoneet eräitä esimerkkejä

kun puhutaan näin järeistä asioista joista sanotaan että ne ovat sodan ja rauhan kysymyksiä niin on tärkeätä että eduskunta pitää huolta siitä että suomen kansanvallan korkein elin on mukana arvioimassa sitä mitä hallitus tekee

kun me keväällä vaadimme pankkeja vastuuseen ja sanoimme myös siitä että on olemassa mahdollisuus käyttää velkajärjestelyä niin silloin valtiovarainministeri katainen sanoi meille että demareiden vaatimuksissa ei ole päätä ei häntää

sitten toiselta kierrokselta myönnän vielä puheenvuorot edustajille rehula vehviläinen sarkomaa ja sen jälkeen sitten ministeri vastaa ja sitten varmaan mennään puhujalistaan ja puhemieskin vaihtuu tässä välissä

on keksitty ja aidosti mustonen s kaksikymmentäkuusi ei

mutta se ei tarkoita sitä että meillä olisi syytä todeta että me unohdamme tämän operaation alkuperäiset tarkoitukset jotka ovat edelleenkin hoitamatta eli rauhan palauttamisen terrorismin poistamisen ja myös ihmisoikeuksien kunnioituksen tällä alueella

tämä yksikkö perustettiin sen jälkeen kun nähtiin etteivät työsuojeluviranomaisten toimivaltuudet riitä sen varmistamiseen että ulkomaista työvoimaa kohdellaan oikein ja se saa suomen lakien mukaiset palkka ja muut työehdot

kysymys ei ole kaikista yksityiskohdista vaan kysymys on tästä isosta linjasta ja on tärkeätä nähdä onko koko eduskunta sitoutunut siihen mitä hallitus on tähän mennessä ilmoittanut ajatellen myös sitä että tämä ei ole ainutkertainen tapaus

ja nyt sitten meille tulee pääministeri joka sanoo kehitys kyllä oikeaan suuntaan että kyllä täytyy puhua myös pankkien vastuusta kyllä täytyy puhua myös velkajärjestelystä

afganistanissa tarvitaan poliittinen ratkaisu

toivon että tulee isosti tilaa tämän päivän keskustelulle ja sitä kautta äänestäjät näkevät mitä täällä todellisuudessa tehdään ja mitä siellä maakunnissa on sitten puhuttu

äänestyksiä on annettu kierros mseitsemän ja viisikymmentäseitsemän neljä neljä tyhjää poissa yksitoista jos kuka hyvänsä

on hyvin mahdollista että näitä tulee tämänkin jälkeen eteen ja silloin sillä että eduskunta tietää mitä tehdään ja myös hyväksyy ne ratkaisut mitkä on hallituksessa viitoitettu yhteistoiminnassa presidentin kanssa on iso merkitys

tällaiset filunkiyrittäjät ottavat ulkomaista työvoimaa maksavat sinne sopimuksia heikompia palkkoja käyttävät heidän tietämättömyyttään kielitaidon puutetta hyväksi ja syrjäyttävät suomalaisia rehellisiä yrittäjiä ja heidän palveluksessaan olevaa henkilöstöä

presidentin asema ulkopolitiikan johtajana on syytä säilyttää

ensi vaalikaudella te tulette tänne meille kertomaan että osana säästötoimia tämä lapsilisien indeksikorotus peruutetaan ensi vaalikauden aikana

suomen läsnäolon kannalta täytyy olla selkeä se periaate että me täytämme ne sitoumukset jotka olemme antaneet ja me teemme omat ratkaisumme yhdessä muun kansainvälisen yhteisön kanssa

siinähän keskustalaiset käyttivät meheviä puheenvuoroja maakunnissa että on väärin tämä hallituksen linjaus ja sitten täällä todetaan että no se on itse asiassa ihan oikein ja ainut mahdollinen

se vahvistaisi suomen neuvottelutilannetta ja auttaisi meidän käsitystemme ymmärtämistä muissa maissa myös niissä väännöissä joita joudumme käymään komission kanssa tästä asiasta